kun suomesta tuli eun jäsen olimme innostuneita sitten tuli skeptisempi vaihe ja olimme ehkä enemmän sopeutujia ja nyt otetaan selvästi uusi vaihde eteenpäin asetetaan selkeät tavoitteet

nyt suomi on menossa huonompaan suuntaan ja kun meidän kilpailukyky on niin heikko kuin se on niin tullaan näkemään että meillä tulee olemaan useita vuosia palkkakehitys joka on heikompi kuin inflaatio

täytyy sanoa että se on erittäin tärkeä asia suomelle että on saavutettu laajapohjainen työmarkkinaratkaisu joka takaa työrauhan kahdeksi vuodeksi hyvin maltillisilla palkankorotuksilla ja näillä taloudellisilla ennusteilla joita meillä nyt on myöskin kolmas vuosi jonneka tuo sopimus ulottuu tullaan varmaan myöskin sopimaan kohtuullisilla palkankorotuksilla

jos ei tehdä sitä että sosiaaliturva nousee enintään palkankorotusten verran niin päädytään tilanteeseen jossa työn tekeminen suomessa todellakaan ei kannata

mitä tulee sitten siihen että ykn kaltaisessa järjestössä euroopassa esimerkiksi torjuttaisiin talouskriisiä tehtäisiin papereita niin täytyy sanoa että eurooppa ei selviäisi näistä kriiseistä

arvoisa puhemies

me tarvitsemme euroopan unionia menestyäksemme

otetaan kuten hallitus aivan oikein toteaa pohjoismaat länsi balkan turkki toivon että ne ovat jäseniä runsaan kymmenen vuoden kuluttua

kuitenkin tätä kaikkea uhkaa yksi asia joka on tukilakot

todetaan kyllä että kaikki jotka ovat kykeneviä voivat tulla jäseniksi mutta millä perspektiivillä näemme että vielä vaan laajennetaan itään päin ja millä edellytyksillä tähän hallituksen pitäisi kyetä vastaamaan

kaiken kaikkiaan tässä taloudellisessa tilanteessa voidaan sanoa että suomessa verotus on niin korkealla tasolla ettei meillä juurikaan ole mahdollisuuksia verotusta korottaa juuri missään tulolajissa

niistä saattoi saada väärän käsityksen

nyt tässä uudessa esityksessä on hyvin selkeästi ja lähtökohtaisesti hyvin perusteellisesti avattu kaikki näihin vastuisiin liittyvät kysymykset

annan täyden tukeni niille ajatuksille joita lauri ihalaisella oli helsingin sanomissa viime lauantaina jossa hän korosti sitä että kaikissa tukilakoissakin pitää suhteellisuusperiaatetta ainakin noudattaa ja pyrkiä kohdistamaan tukilakot juuri siihen sektoriin mistä on kysymys ja hyvin rajatusti ja koko yhteiskunnan toimintaa ei saa häiritä

mahdollisuuksia ehkä tulevaisuudessa on jossain määrin haittaveroissa ja energiaverotuksessa haittaveroista tupakka ja alkoholiverotuksessa

tarkoittaako tämä sitä että valtioneuvosto jatkossa nimittäessään huippukokouksiin suomen valtuuskuntaa valitsee sinne selkeästi vain ne joille eu politiikka kuuluu

mutta kaikkien näitten osalta meidän täytyy hyvin tarkkaan seurata sitä miten verotus kehittyy meidän lähialueillamme jotta ei synny tilannetta että näitä tuotteita aletaan tuoda suomeen merkittävässä määrin ja tosiasiassa verotuotto suomessa laskee

arvoisa puhemies

täällä vasemmalta laidalta on sanottu että on parempi että suomalaiset ovat työttöminä ja nostavat sosiaalikorvauksia jotka sitten töissä olevat maksavat joitten toimeentuloa tällä tavalla olennaisesti heikennetään ja on kohtuutonta että tehdään pienellä palkalla työtä

arvoisa puhemies

arvoisa puhemies

täytyy todeta että kokoomuksen piirissä on tehty lista mistä pitää karsia ja hallitus on työskennellyt määrätietoisesti että eussa myöskin pitää lähteä siitä että siellä byrokratiaa selkeästi puretaan

se oli varallisuusveron poisto

nyt te vaaditte että pitää pienituloisia suosia

sen sijaan ylimmissä tuloluokissa verotus kiristyy

se painottuu selvästi pieni ja keskituloisille

jos halutaan tuhon tietä niin ollaan sitten sitä mieltä että kaikki elävät ilmaiseksi valtion kustannuksella kansalaispalkalla ja kenenkään ei tarvitse tehdä yhtään mitään ja sillä mallilla kyllä pää tulee vetävän käteen aikaa myöten

energiapolitiikassa on tärkeätä että meillä ei ole mitään lukkoja vaan tuotetaan puhdasta energiaa ja ne jotka haluavat tuottaa saavat sen tehdä ja että se voi tapahtua ydinvoimalla mutta on tärkeätä että myöskin käytetään kotimaista energiaa

on sinänsä ihan hyvä että on perustettu tämmöinen harmaan talouden selvitysyksikkö jotta verohallinnolla on mahdollisimman hyvä käsitys siitä missä ongelmia on

tällä on myöskin se suuri merkitys että kun suomen verotusta verrataan muihin maihin voidaan todeta että pienituloiset suomessa maksavat tuloveroja hieman vähemmän kuin keskimäärin muissa eurooppalaisissa maissa

tietysti siellä missä on tiiviimpää rakentamista on rivitaloja esimerkiksi silloin sen tontin ala on pienempi ja kuitenkin sen tontin osuus siitä kiinteistöverosta on suhteellisen suuri mikä tarkoittaa sitä että jos rakennetaan tehottomasti suurilla tonteilla siellä varmasti kiinteistövero on jonkin verran korkeampi

ongelma myöskin tässä yhteiskunnassa on se että meillä on kateus ollut nyt neljä viisi vuotta erittäin voimakkaana elementtinä koko keskustelussa ja tietysti tämä kateuden ilmapiiri ei missään tapauksessa suosi yrittäjyyttä ja se on todellinen ongelma

täytyy sanoa että mielestäni se pykälä ei ole kyllä ihan kohdallaan kun käytetään julkisuuslakia viranomaiskäsitteen pohjana mutta parempaakaan kun ei ole löydetty niin tällä tavalla nyt voidaan sitten tässä tilanteessa menetellä

haluan vain sanoa lyhyesti sen että nuorisotakuu on hyvä asia mutta valitettavasti olemme siinä tilanteessa että siitä on tehty byrokraattinen luomus joka ei kauhean hyvin toimi

tietysti siellä rakennusten arvo on suuri tontin arvo on lähtökohtaisesti koon johdosta pienempi mutta tietysti koska sen arvo on korkeampi niin se saattaa olla taas suhteellisen merkittävä

ja lopuksi arvoisa puhemies haluan todeta sen että olemme nyt koko keskustelun ajan odottaneet keskustalta niitä säästökohteita vaihtoehtoja mutta niitä ei ole tullut ja tässä suhteessa olen varsin pettynyt

kuitenkin haluan korostaa sitä että kaikkein tärkeintä verovalvonnassa on se että ihan normaali verovalvonta toimii että meillä on tehokas yksinkertainen verotusjärjestelmä ja on elementtejä joilla seurataan onko jotakin poikkeuksellista ja näissä poikkeustilanteissa ihan jo normaalin verotuksen yhteydessä puututaan ja pidetään huolta siitä että valvonta toimii

se on totta että keskustan ja haja asutusalueen vertailu ei ole kauhean helppoa mutta samalla etäisyydellä keskustasta olevalla alueella rakentamistapa vaikuttaa siihen mikä veron määrä on

sekö on se vaihtoehto

tämä on hyvin mielenkiintoinen lakialoite ja oikeastaan pohjautuu perustuslain muutokseen joka juuri äsken oli tulossa hyväksytyksi ja toivottavasti tulee loppuviikosta hyväksytyksi täällä salissa

valtiovarainvaliokunta mietinnössään kiinnittää huomiota siihen että nyt nämä veronkiristykset kohdistuvat osaavimpaan ja kansainvälisesti liikkuvimpaan työvoimaan ja meidän on jälleen hyvin tarkkaan seurattava sitä johtaako tämä siihen että lahjakkaimmat suomalaiset siirtyvät muualle ne jotka olisivat suomalaisen kasvun moottoreita

niin kauan kuin liikkumaa ei tapahdu ei tarvitse olla huolissaan mutta jos sitä alkaa merkittävissä määrin tapahtua voin sanoa että se on erittäin huolestuttava tilanne ja tältä osin sanoisin että olemme tällä hetkellä merkittävällä herkkyysalueella

täytyy kuitenkin sanoa että todennäköistä on se että näillä aloitteilla ei nosteta esiin juurikaan sellaisia kysymyksiä joista eduskunta ei olisi jo aikaisemmin äänestänyt

mutta tietysti jos aloitteet ovat ajankohtaisia niin niillä voi olla politiikkaa ohjaava vaikutus jossain määrin ja tietysti voi olla kun ajatellaan esimerkiksi tietoyhteiskuntaa että tietoyhteiskuntaan liittyen saattaa tulla semmoisia aloitteita joita välttämättä eduskunnassa ei ole huomattu joista voi olla myöskin ihan aidosti hyötyä eduskunnan käsittelyn kannalta

eli kun meillä täällä vasemmalta jatkuvasti sanotaan että verotus suosii suurituloisia niin todellisuudessa tilastojen mukaan meillä tuloerot verotuksen johdosta selvästi kaventuvat

se edellyttää nyt luottamusta

mitä sitten tulee eräisiin muutoksiin hallituksen esityksessä matkakustannusten omavastuuta korotetaan ja täytyy sanoa että tietysti sillä on selkeä merkitys siinä suhteessa että tuota veronmenetystä joka muuten syntyisi asteikkokevennysten johdosta lievennetään tuota kautta

ja mitä teidän vaihtoehtoihinne tulee energiaveroa joka kohdistuu luonnon tuhoamisen estämiseen ei saisi korottaa mutta kelamaksua jolla pyritään auttamaan työllisyyttä säilyttämään työpaikkoja ei saisi poistaa

kuitenkin olen aika pitkälti edustaja zyskowiczin kanssa samaa mieltä että on pelättävissä myöskin tämän instrumentin osalta että sitä aletaan käyttää populismin kampanjakeinona ja on pelättävissä että ensimmäiset aloitteet tulevat koskemaan maahanmuuttopolitiikkaa ja ulkomaalaisia kerjäläisiä suomessa ja niin edelleen

kannustan hallitusta tässä työssä ja toivon että vasemmistoliittokin tukee ja myöskin edustaja mustajärvi erittäin vahvasti tällaista linjaa koska outi ojalan sanoin vahva talous on köyhän paras ystävä

puhemies

nyt kun säännökset muuttuvat sillä tavalla että joudutaan käymään työssä myöskin kauempana kotoa voidaan kysyä kuinka tarkoituksenmukainen tämä muutos on mutta toisaalta tämä vastaa yleistä kehityslinjaa tähän asti

nyt kannetaan vastuuta aivan toisella tavalla kuin koskaan aikaisemmin laman aikana tässä yhteiskunnassa

tietysti täytyy sanoa siitä ovatko tontin kaikki tiedot täsmälleen oikeita että harva omistaja tosiasiassa niitä tietää ja tietysti luottaa näihin viranomaisen suorasiirtotietoihin

ukrainassa osapuolten epäluottamus on niin suuri että ei ole mitään muuta vaihtoehtoa kuin mahdollisimman nopeat sekä presidentin että parlamentin vaalit ja se että kansalle annetaan jälleen valta ja kansa saa päättää mikä on ukrainan suunta

siitä hyvä esimerkki on se että euroopan ihmisoikeustuomioistuin on joutunut puuttumaan useisiin korkeimman oikeuden ratkaisuihin joissa on suojattu yksityisyyttä avoimuutta vastaan

täytyy sanoa että kyllä mielestäni jos joku henkilö allekirjoittaa jonkun aloitteen niin kyllä hänen nimensä ja kotipaikkakuntansa ei tietysti syntymätietojen mutta nimen ja kotipaikkakunnan pitäisi olla julkisia tietoja

korostan sitä että olennaista on se että minkäänlaisia rangaistusseuraamuksia ei saa tulla niissä tilanteissa henkilölle jos henkilö on lähtökohtaisesti voinut luottaa siihen että viranomaisen tiedot ovat oikeita eikä ole lähtenyt sitten erikseen selvittämään niitten oikeellisuutta

mutta arvoisa puhemies oli hyvä kuulla kun pääministeri katainen saattoi todeta että euroopassa on valoa ja velkakriisi alkaa helpottaa koska sillä on välitön vaikutus suomeen

keskustan toimesta on tehty yritysverotukseen ehdotuksia ja täytyy sanoa että kaikkien niitten vähennysten mitä yritysverotuksessa tehdään pitäisi olla johonkin perusteeseen sidottuja

ja täytyy sanoa että tässä on suuri merkitys sillä että on kuitenkin autettu näitä euromaita ja pidetty ne jaloillaan ja tällä tavalla estetty dominoteoria joka olisi johtanut siihen että merkittävä osa euromaista olisi kaatunut ja suomessa olisi ollut rauniot pelkästään jäljellä

ja pitää muistaa niistä jotka ovat yksityisyrittäjiä että eräiden heistä verotuksen kiristämistä keskusta ehdottaa kun se ehdottaa ensi keväänä niistä karttuisi jos vertaa kun siirto tuloveroasteikkoihin kiristyksiä

kun ne ovat tehneet heti nopeat leikkaukset talous on kasvamassa nyt hyvin

lopuksi puhemies haluan todeta sen että harvoin näkee missään mietinnössä niin tiukkaa kritiikkiä hallituksen esitystä kohtaan kuin valiokunta kirjoittaa lapsivähennyksen osalta

hallitusohjelma on erittäin hyvä pääministerin kuuden kohdan ohjelma on erittäin hyvä ja on hienoa että edustajat kiviniemi ja lehtomäki antoivat sille vahvan tukensa

arvoisa puhemies

ja syy minkä takia tällaista vähennystä käytetään on vain se että kun lapsilisää leikattiin menokehysten vuoksi niin ei ollut mitään muuta tapaa hyvittää menokehyksiä ja täytyy sanoa että tällainen tekniikka ei saisi olla syynä veropolitiikkaan koska veropolitiikassa pitäisi olla johdonmukainen ja tämä on kaikkea muuta kuin johdonmukaista

tämä hallituksen esitys johtuu siitä että euroopan unionin komissio katsoo että suomen nykyinen verotusjärjestelmä ei ole eu sääntöjen mukainen

nyt tulee semmoinen järjestelmä että jos siirtyy suomesta toiseen eu maahan ja siellä ollessaan viiden vuoden kuluessa luovuttaa osakkeita niin siinä tilanteessa verotus kohdistuu ja suomi käyttää verotusvaltaansa

hallituksen esityksessä ei ole mitään suuria linjauksia se on tasaista kehitystä lähtökohtaisesti siihen että tuloverotusta aavistuksen verran kevennetään

aikaisemmin on katsottu että osakevaihto ei ole luovutus mutta nyt jotta tämä ongelma voidaan ratkaista ja suomen verotusvalta voidaan säilyttää osakevaihdosta tehdään luovutus

ja kuten sanottu tärkeätä on jatkossa pitää huolta siitä että verotus millään kansanryhmällä ei tulevaisuudessa kiristyisi koska se olisi myrkkyä suomen kansantaloudelle

nyt pelkona on se että tämä voi vaikuttaa osakevaihdon tulkintaan muissa muun muassa sukupolvenvaihdoksiin liittyvissä tilanteissa mutta lähtökohta on kyllä ollut se että luovutuksen käsitteen laajentamisella osakevaihtoihin ei ole tarkoitus vaikuttaa muihin verotuksen osiin kuin pelkästään maasta poistuvien henkilöiden osakkeenvaihdon yhteydessä saamien osakkeitten luovutusvoiton verottamiseen

tietysti se että ihmiset ymmärtävät yhteiskuntaa on äärimmäisen tärkeä tehtävä yleisradiolle ja tässä suhteessa täytyy sanoa että kun ylessä on paljon osaamista ja kokemusta niin niitä kokeneita resursseja yhtiön pitäisi ehdottomasti käyttää ja sillä tavalla annetaan hyvin kattava ja syvällinen kuva suomalaisesta yhteiskunnasta

se on erittäin huolellisesti ja perusteellisesti pyritty kirjaamaan myöskin valiokunnan mietintöön ja toivoin joudutaan tuomiston myöskin nuoret ovat valitaan nyt

eduskunta hyväksyy ensimmäisen toivon ja odotan että tuomioistuimet myöskin noudattavat tätä valiokunnan mietinnön selkeää kantaa

tietysti nimenomaan sähköisessä viestinnässä kaupallinen media ja yle kilpailevat ja erityisesti tulevaisuudessa ipad välineessä

keskusta uskoo siihen että elinkeinoelämä toimii pelkästään tuilla ja tuilla pitää kaikki vanha pyrkiä säilyttämään ja yhteiskunta näin vähitellen supistuu ja kurjistuu

tältä osin täytyy sanoa että kun on nyt saatu laki jossa yleisradion hallintoneuvosto voi tehdä tuon julkisen palvelun arvioinnin ja siinähän käytetään ulkopuolisia tahoja ja voidaan myöskin käyttää kilpailuvirastoa niin mielestäni olisi erittäin tärkeätä että yleisradio ottaisi arvioitavakseen yleisradion esiintymisen ipadissa ja sen millä tavalla pyritään pitämään myöskin huolta siitä että kaupallisen median toimintamahdollisuudet ja kehittymismahdollisuudet tuossa välineessä olisivat mahdollisimman tarkoituksenmukaisia ja hyviä

sen sijaan kokoomuksen näkemys on se että kaikilla yrityksillä pitää olla yhdenmukaiset kilpailuedellytykset reilut säännöt ja pyritään luomaan uutta kasvattamaan talouden kakkua ja sitä kautta pyritään parantamaan hyvinvointia yhteiskunnassa

lopuksi haluan todeta sen että olen nyt käyttänyt puheenvuoron kaupallisen median rahoituksesta ja haluan todeta tässä yhteydessä lyhyesti vain sen että mielestäni ylen nykyinen rahoitusjärjestelmä on hyvä ja se on toimiva ja siitä pitää pitää huolta

olennaista kuitenkin tässä hallituksen esityksessä on se että ahvenanmaa aikanaan jättäytyi eun ja suomen veroalueen ulkopuolelle ja sillä se sai tiettyjä etuisuuksia kuten lauttaliikenteeseen muun muassa tax free myynnin

nyt viime aikoina on tapahtunut tietty käytäntö jossa hyvin pieniä lähetyksiä lähetetään ahvenanmaan kautta ja pyritään tällä tavalla välttämään arvonlisävero ja tietysti tämä ei ole tarkoituksenmukaista

tässä tilanteessa on pidettävä huolta siitä että viime kädessä vaikka julkisella rahoituksella näitä

sanomalehtien osalta oli tehtävä jotakin ja hallitus pyrkii nyt tässä yhteydessä ratkaisemaan tämän ongelman mutta valitettavasti hyvin byrokraattisella tavalla

eduskunta hyväksyy valiokunnan ehdotuksen kannalla vox kertomuksen johdosta asia loppuun ja siitä pöydällepanoa varten esitellään päivä seitsemäsosa puhemiesneuvosto ei tätä mietitä pannaan pöydälle kuudes kuudetta kaksituhattakolmetoista pidettävään täysistunto hyväksyttäneen hyväksytään tähksamo voitaneen menetellä päivystyksen lisäyksessä

siellä oli toivomuksia lausumista joita eduskunnan istunnossa pitäisi hyväksyä mutta katsomme että erikoisvaliokuntien lausunnot sellaisenaan jo antavat riittävän pohjan ministereille arvioida toimintaa omalta osaltaan